me luotamme tieteeseen ja tutkimukseen in science we trust mutta samalla on hyvin tärkeää että me pystymme parantamaan innovaatio ja tutkimusrahoituksen yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta

meillä on toiseksi eniten tutkijoita henkeä kohden maailmassa israelin jälkeen mutta viime vuosina tosiasiassa meillä kansantaloutemme ja vientimme korkean teknologian osuus on merkittävästi laskenut

tämäkin osaltaan kertoo siitä että meidän innovaatio ja tutkimusjärjestelmämme ei toimi hyvin ja sen takia hallitus on käynnistämässä kansainvälistä riippumatonta arviota innovaatio ja tutkimusrahoituksen vaikuttavuudesta jotta kykenemme tekemään tarvittavia korjausliikkeitä

samalla viemme eteenpäin kärkihankkeiden kautta biotaloutta cleantechiä puhtaita ratkaisuja terveysalaa digitalisaatiota ja tätä kautta tuemme suomen kansantalouden uudistumista ja innovatiivisuuden vahvistumista

arvoisa puhemies

se oli hyvin mielenkiintoinen ja erityisen mielenkiintoista on kysyä kannatatteko te fiskaalista devalvaatiota kun viittasitte eräisiin tutkimuslaitoksiin

sillä olisi omat hyvät puolensa nopean kustannuskilpailukyvyn korjaamisen näkökulmasta mutta toisaalta fiskaalinen devalvaatio johon sisältyy arvonlisäveron nosto tai vastaava toimenpide on tulonjaon näkökulmasta epäoikeudenmukaisempi kuin hallituksen esittämä lakipaketti

se kohdistuisi pitkälle eläkeläisiin opiskelijoihin ja työttömiin ei niinkään työssäkäyviin johtuen juuri siitä että siihen sisältyisi yleensä kulutusverojen tai tässä tapauksessa alvn nosto

kuten edustaja terho totesi omassa puheenvuorossaan toistan me pyrimme yhteiskuntasopimukseen tai laajaan työmarkkina ja talousratkaisuun kutsuttiinpa sitä kummalla nimellä tahansa koska se on ripein kestävin ja samalla oikeudenmukaisin tapa parantaa työllisyyttä pelastaa työpaikkoja ja luoda uusia työpaikkoja

mutta siihen ei riitä valitettavasti ehkä pelkästään hallituksen vahva poliittinen tahtotila vaan se on kiinni ennen kaikkea siitä pystyvätkö työnantajat ja toisaalta palkansaajat asiasta keskenään sopimaan

sen takia on tärkeä jatkaa sitkeästi kannustamista siihen että ei ei ei linjan sijaan ratkaisuhakuiset ja neuvottelukykyiset voimat sekä palkansaajaliikkeessä että työnantajien puolella saisivat vahvemman aseman ja kykenisivät istumaan keskenään neuvottelupöytään ja sopimaan palkkamaltista sekä kilpailukykyä korjaavista toimenpiteistä

edustajat juhantalo hautala hoskonen östman ja elo ehkä eräät muutkin kysyivät viennin edistämisestä ja erityisesti idän suunnasta varsinkin venäjästä

team finland on saanut uuden kotimaan palvelumallin joka lähtee asiakaslähtöisyydestä ja siitä että toimitaan yhden luukun periaatteella eli suomalainen pk yritys saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdeltä luukulta oli kyse sitten viennin edistämisestä taikka rahoituksen hakemisesta

samalla finpron ja ulkoministeriön kaupallisen edustuksen resursseja lisätään painopistealueilla kuten afrikassa mihin edustaja kalmari viittasi varsinkin aasian suunnalla ja myöskin pohjois amerikassa samoin kuin eräissä osissa varsinkin eteläistä lähi itää

lupaan että jos oppositio tekee ensi vuonna vähemmän välikysymyksiä niin käytän varmasti enemmän aikaa ja energiaa vienninedistämismatkoihin joita olen tehnyt jo tämän syksyn aikana

mutta olen viettänyt aika paljon aikaa täällä teidän kanssanne välikysymyksiin vastaamiseen ja se on aina sitten jostain poissa saattaa olla pois myöskin viennin edistämisestä

osaltani olin arabi emiirikunnissa vastikään ja teimme siellä paljon työtä cleantechin ja terveysalan ja monien alojen viennin edistämiseksi

edustaja juhantalo viittasi venäjään venäjän vientiin ja tältä osin totean että kun puhutaan suomen ja venäjän poliittisista ja taloudellisista suhteista meillä on eri arvopohja venäjän kanssa mutta sama raideleveys

me olemme osa euroopan unionia ajamme oikeusvaltiota ja demokratiaa emme hyväksy voimapolitiikkaa mutta samalla hoidamme arkiset käytännön asiat kuten kaupankäynnin ja taloudellisen yhteistyön ja energiayhteistyön edistämisen niin normaalisti kuin on mahdollista myöskin näissä oloissa

valtiovalta osaltaan edistää vientiä ja on tehnyt kuten edustaja juhantalo totesi käytännöllisen ratkaisun siinä että toimimme ennen kaikkea suomalais venäläisen kauppakamarin kautta jolla on parhaat yhteydet suomalaiseen pk yrityskenttään ja pitkä kokemus viennin edistämisestä venäjälle

tässä tuli useampia energiaan liittyviä puheenvuoroja jo aikaisemmilla kierroksilla ja viittaan muun muassa edustaja marinin edustaja mölsän ja edustaja sarkkisen puheenvuoroihin

näistä energiapolitiikan ja energiatalouden linjauksiin liittyvistä kysymyksistä monet itse asiassa melkein kaikki tullaan käsittelemään perusteellisesti äskettäin käynnistyneen kansallisen energia ja ilmastostrategian valmistelun yhteydessä

muun muassa energian pientuotantoon liittyvät uusiutuvan energian tukijärjestelmän kehittämiseen liittyvät samoin kuin energian ja sähkön huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset ovat aivan tämän strategian valmistelun ja laatimisen keskiössä

lyhyellä tähtäyksellä tämä ei ole iso ongelma johtuen siitä että pohjoismainen sähkömarkkina toimii ja sähkönhinta on alhainen kaikkialla euroopassa myös pohjoismaissa mutta emme voi tuudittautua pitkän päälle sen varaan

koskien edustaja marinin erittäin tärkeää kysymystä pariisin kokouksen vaikutuksista energiapolitiikkaan työllisyyteen ja kilpailukykyyn

kaikkein haastavin kysymys tulee olemaan se millä tavalla pystymme puolittamaan kotimaassa käytetyn öljyn ja miten kykenemme saavuttamaan hyvin kunnianhimoiset liikennepolttoainetavoitteet

hyvin tärkeää on se minkä ministeri lindström totesi että olemme käynnistäneet intensiivisen vaikutusarvioinnin työllisyyden ja kilpailukyvyn näkökulmasta koska yhtäältä pariisin kokous avaa markkinoita cleantechille ja puhtaille ratkaisuille hienoa isot mahdollisuudet meille maailmanmarkkinoilla mutta toisaalta se luo paineita myöskin suomalaiselle energiaintensiiviselle teollisuudelle ja meidän pitää huolehtia siitä että meille ei tule vaikeuksia työllisyyden kannalta ja sen takia me tarvitsemme tässä myöskin vahvaa arviointia

arvoisa puhemies

tiedän että arvostatte erityisesti aluepolitiikkaa ja kun täällä kysyttiin tekesin alueellistamisesta niin haluaisin parilla lauseella vastata edustaja sarkkiselle koska tämä on tärkeä kysymys

siinä yhteydessä toteamme kantanamme sen että aluehallintouudistuksella voidaan edistää suomen talouskasvua määrittelemällä jokaiselle hallinnon tasolle sopiva rooli yritys ja työllisyyspalvelujen hoitamisessa

ely keskusten te toimistojen ja maakuntien liittojen tehtävät on mahdollista siirtää lähes kokonaisuudessaan tuleville itsehallintoalueille